barroso jatkoi kuitenkin myöntämällä että kriisi ei ole vielä ohi

yhteisvastuukeräyksiähän meillä suomessa on järjestetty maailman sivu varsin onnistuneesti koska suomalaiset ovat vastuuntuntoisia ja ottavat helposti syyn muiden virheistä omille niskoilleen ettei tulisi riitaa

eräs vanhempi rouva totesi minulle kerran olevansa vankina omassa kodissaan hoidettava aviopuoliso kun ei halunnut vaimonsa juuri käyvän kodin ulkopuolella

antonis samaras on kirjoittanut eulle ekplle ja imflle kirjeen jossa hän selittää puolueensa tukevan pääministeri papademosin säästöohjelman toteuttamisessa

jotta omaishoitajan uupumista ja syrjäytymistä voitaisiin ennalta ehkäistä lisättäisiin käsittelyssä olevan esityksen mukaan lakiin kunnille velvollisuus järjestää omaishoitajalle tarvittaessa valmennusta ja koulutusta sekä hyvinvointi ja terveystarkastuksia

yhteisvastuukeräykset muun muassa sotiemme veteraanien tai köyhien lapsiperheiden puolesta ovat olleet pieniä euromääriltään mutta ne on annettu hyvästä sydämestä koska ne ovat menneet oman maan kansalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi

euroopan unionin yhteisvastuukeräys on suoritettu megalomaanisilla summilla kysymättä insinöörin oikeasti ovatko suomalaiset halunneet ylipäänsä osallistua tähän pakkokeräykseen

uudistuksella sekä viedään eteenpäin kansallisen omaishoidon kehittämisohjelma kohoa että asteittain eteenpäin perhehoidon lainsäädännön kehittämistyöryhmän esityksiä

nyt euroopan taloudelliset ongelmat ovat siirtymässä italian lisäksi myös ranskaan

niinpä nyt ehdotetut yhteiset eurobondit ovat aivan järjetön ehdotus

aiotteko te ministeri urpilainen jatkaa tällä euroopan unionin laajuisella yhteisvastuukeräyksen linjalla joka vie viimeisetkin sentit pienituloisilta suomalaisilta perheiltä ja eläkeläisiltä

omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen on hallitusohjelmassa varattu lisämäärärahaa jonka suuruus on erittäin merkittävä

ne ruokkivat ja lisäävät vääristyneitä tapoja

arvoisa puhemies

nyt käsitellään lakia jolla omaishoitajien oikeutta vapaaseen laajennettaisiin siten että kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla olisi oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti

arvoisa herra puhemies

omaishoitajilla jotka ovat sidottuja hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin olisi oikeus vapaaseen jatkossakin vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti

uudistus parantaisi muun muassa sellaisten kokoaikatyössä käyvien omaishoitajien asemaa joiden hoito on muulloin kuin omaishoitajan työaikana omaishoitajan vastuulla

on huomioitava että partiointia on kahden edellisen vaalikauden aikana vähennetty itärajalla jo lähes kolmannes

suomi kanavoi kehitysavustaan noin viidesosan eun kautta ja noin neljännes kehitysyhteistyövaroista kanavoidaan yk järjestöjen ja kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten kautta

lakiin ehdotetaan lisättäväksi omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaita koskevaa sääntelyä miten kunta voisi järjestää vapaata omaistaan tai läheistään hoitavalle henkilölle kun omaishoidon tuesta annetut edellytykset täyttyvät mutta ei ole tehty omaishoitosopimusta

arvoisa puhemies

työkaveri voi lomalle jäädessään hehkuttaa oman lomansa rentouttavaa vaikutusta mutta kun sekä ansiotyötä että omaishoitotyötä tekevä jää ansiotyöhön kuuluvalle lakisääteiselle lomalle omaishoitotyö jatkuu normaaliin tapaan

omaishoitosuhteessa ei oteta lomaa

arvoisa puhemies

käytän nyt tänä iltana kolmannen puheenvuoron koska yritin saada debatissa puheenvuoroa mutta en sitä saanut vaikka olen suuren valiokunnan jäsen joka eu asioita käsittelee

siinä ei siis ole tarkoituskaan listata kaikkia ajamiamme rakenteellisia uudistuksia joita varjobudjettimme myös sisältää esimerkkinä vaikkapa turhan sääntelyn purku tai lupabyrokratian toiminnan selkeyttäminen

yritysmaailmassa usein puhutaan investointi ja syömävelasta

kuitenkin talouskomissaari on oikeastaan vasta heristänyt sormeaan muutamille maille sen sijaan että niiltä vaadittaisiin konkreettisia toimenpiteitä taloustilanteen vakauttamiseksi

arvoisa puhemies

en malta olla kommentoimatta sitä että omaishoitaja ei saa työstään palkkaa joka hänelle kuuluisi eikä hän saa myöskään lomarahakorvauksia jos hän ylipäänsä voi lomaa pitää niitä lakisääteisiä muutamaa päivää kuukaudessa

arvoisa puhemies

hallitus on kuluneen vuoden aikana tehnyt rajulla kädellä useita yhteiskunnallisesti radikaaleja rakenteellisia muutoksia joissa ei ole kyselty mielipiteitä paikallisilta päättäjiltä tai kansalaisilta

pienistä puroistakin saadaan aikaan ja kasaan euroja joita voidaan hallituksen niin halutessa ohjata suomalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi

siitä en kuitenkaan ole varma käyttääkö hallitus tämän lisäajan hyväkseen ja kuunteleeko se kuntapäättäjiä ja kansalaisia tarkalla korvalla josta hallitus niin usein tuntuu puhuvan

kysyin muutama viikko sitten berliinissä liittokanslerinviraston eurooppa osaston apulaisosastopäällikkö franz neuederiltä miten komissio tätä asiantuntijoiden invaasiolaumaa aikoo koordinoida eli mikä maa lähettää minkäkin alan asiantuntijan

seutuajattelusta kysyttäessä hallitus on vastannut että se vahvistaa kesäkuun lopussa kriteerit joissa tulee näkymään koko alueen näkökulma ei pelkästään yhden kunnan näkökulma

rakennelakia valmisteleva työryhmä valmisteleekin peruskuntien uusia kriteereitä

ministeri virkkunen ei vastannut asukaslukumäärään vaan sivuutti asian mainitsemalla että valtionosuusjärjestelmään tehdään muutoksia ja sitä muokataan kannustavammaksi ja poistetaan siitä mahdollisia kuntaliitosten esteitä

arvoisa puhemies

kuntiin jotka eivät täytä rakennelain näitä uusia kriteereitä eivät ole tehneet tarvittavia kuntaliitospäätöksiä varaudutaan asettamaan valtion erityisselvittäjät

ensiksi kiitos ministeri räsäselle että olette raivannut kalenteristanne aikaa ja kuuntelette tätä salikeskustelua myös tv kameroiden sulkeuduttua

tätä kuntauudistustakin perustellaan myös sillä että jostain säästöjä on saatava kasaan koska valtiolla ei ole enää varaa osallistua kunnille sälytettyjen palveluiden rahoittamiseen

jokainen meistä tässä salissa tietää että meillä olisi taloudellisesti helpompaa järjestää kansalaisille palveluita mikäli valtion ottama velka käytettäisiin suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin järjestämiseksi

eli haluan vielä toistaa

polii sien määrärahakehitys on johtanut poliisin resurssien vähenemiseen vaikka suomessa polii sien määrä suhteessa väkilukuun on maailman pienimpiä

arvostan suuresti valtiovarainministeriön virkamiesten asiantuntemusta ja me kaikki tiedämme että he ovat työhönsä sitoutuneita mutta hetemäen kommentista päätellen suomessa ei siis ollut valtiovarainministeriössäkään tarpeeksi asiantuntemusta tehdä näitä kumpaakaan sopimusta

edustaja tolvanen kertoi täällä että hänen mielestään ollaan jo kipurajalla

eivätpä ole näyttäneet euroopankaan velat mihinkään hävinneen vaikka sinne on lähetetty jo aivan liian paljon rahaa suomalaisen kansalaisen näkökulmasta katsottuna

poliisin resurssit liittyvät kiinteästi myös harmaan talouden ja korruption kitkemiseen

tätä näkökulmaa peilaten ei voitane olettaa että kansanedustajat voisivat yhdessä yössä saada selvyyden espanjan kanssa tehdystä sopimuksesta muutoin kuin varsin pintapuolisesti

yksi liikkuvan poliisin merkittävimmistä tehtävistä olikin valvoa nimenomaan raskasta liikennettä ja kuljetusalaa sekä kitkeä harmaata taloutta sieltä

ministerit urpilainen ja katainen ovat ahkerasti käyneet neuvonpidossa eun kokouksissa

liikkuva poliisi on kuitenkin lakkautettu ja kuljetusalalla harmaa meno sen kuin jatkuu

on kuitenkin jäänyt tunne että suomi on tässä eu yrityksessä lähinnä äänettömän yhtiömiehen roolissa jolle on myönnetty puheoikeus muttei todellista päätösvaltaa

myös lupapalvelut ovat merkittävä osa poliisin työtä

eurooppa neuvosto piti huippukokouksen kesäkuun lopussa

euroopan neljän suuren euromaan eli saksan ranskan italian ja espanjan ministerit kokoontuivat jo ennen varsinaista kokousta sopimaan pelisääntöjä mihin suuntaan huippukokouksen tulokset pitää viedä

resurssien vähentämisen tarve on esimerkiksi päijät hämeessä aiheuttanut sen että palvelutoimistoja on jo lopetettu ja seuraavana listalla lienevät asikkalan ja padasjoen poliisin palvelutoimistot

mistä valtio tämän rahan ottaa